arvoisa puhemies

se jossain vaiheessa varmasti osittain tulee tätä tarvetta helpottamaan ja toivottavasti meillä syntyy vielä vahvempi sähköisen tunnistautumisen malli jolla voidaan sitten näitä palveluita kaikille tarjota

heistäkin moni aloitti tupakoinnin nuorena

mutta itse kannustan että kunnat hakevat myös näitä hevosurheilun suorituspaikkoja eli maneeseja ja muita ja niille valtion tukea taikka sitten yritykset taikka yhdistykset ja näitä olemme siis tukeneet

mutta kaiken kaikkiaan tähän asetuksenantovaltuutukseen on hyvä kiinnittää eduskunnassa entistä suurempaa huomiota ja vaatia kun seuraava hallitus tehdään entistä selkeämmin sitä että asiat päätetään lain tasolla ja tuodaan selkeästi nähtäviin

arvoisa puhemies

toisaalta ymmärrän sen että miksi olisikaan pitänyt joustaa siinä mielessä että hänen oikeuksiaanhan siinä valvottiin

näin varmasti tulee tulevaisuudessakin käymään

on hyvin epäselvää missä vaiheessa puhutaan sotatilasta onko sotatila tällä hetkellä päällä milloin se alkoi ja niin pois päin

itse toivon että eduskunnassa ja ennen muuta ympäristöministeriössä tarkasteltaisiin jätelakia myös uudemman kerran

itse myös kannatan sitä että näitä vedenjakaja aikoja voitaisiin harmonisoida tulevaisuudessa ja sitten myös ulottaa ne viikonloppuihin joita ne eivät tällä hetkellä koske

on kuvaavaa että nämä kriisit ovat tänä päivänä tämän tyyppisiä

mutta tässä vaiheessa annan tukeni edustaja myllykosken lakialoitteelle jolla verkkopankkitunnukset tulisivat peruspankkipalveluksi

uusi liikuntapaikkarakentamisen suunta asiakirja lisäksi linjaa että tulemme jakamaan rahaa vuosittain myös uusien lajien harrastuspaikoille

enää ei sotaa julisteta ja sen jälkeen ryhdytä sotiin vaan usein ne tapahtuvat tällaista vähän toista tietä

tätä tulkintaa johon edellä edustaja leppä viittasi tapahtuu

kaikki toimenpiteet joita teemme lasten terveyden turvaamiseksi ovat kannatettavia ja perusteltuja

maamme sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpidon ensisijaisena päämääränä on kaikissa tilanteissa muodostaa ennalta ehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle sekä kyky torjua maahamme kohdistuvat hyökkäykset

sieltä löytyy varmasti kohtia joita on helppo kannattaa mutta sieltä löytyy myös kohtia joita en missään tapauksessa voi kannattaa enkä edes ymmärtää ja näin on minun tietääkseni käynyt myös osan allekirjoittajienkin kanssa joihin edustaja tynkkynen viittasi

tuossa esityksessä jonka peruspalveluminis teri risikko meille vielä tämän kevään aikana lupauksien mukaan on tuomassa toimitaan juuri näin ja siihen on varmasti helppo yhtyä

minun mielestäni yksi sellainen esimerkki joka tässä julkisuudessa oli koski esimerkiksi sitä että ruokaa tehdessä piti hiukset suojata ja jos sitten pubissa oli tällainen leipä joka laitettiin grilliin ja painettiin niin baarimikon piti kuulemma valvojan mukaan laittaa sitten myssy päähän siksi aikaa kun hän lämmitti tuon paninin siinä grillissä

esimerkiksi agility on ollut tämäntyyppinen laji joka on saanut nyt ensimmäisiä harrastuspaikkoja ja itse olen myös esittänyt että se voisi saada jatkossa myös liikuntarahaa

puolustusvoimien tulee kyetä vastaamaan sekä konventionaalisiin sotilaallisiin että laaja alaisempiin erilaisiin uhkiin

tuossa joku aika sitten joku näistä harvoista opposition edustajista jotka tähän peruskoulukeskusteluun ovat osallistuneet arvosteli sitä että tämä esitys tulee myöhään

kyllä tästä talosta pitää löytyä sitä edustaja rundgrenin peräänkuuluttamaa rohkeutta tehdä muutosta silloin kun muutosta tarvitaan

en aliarvioinut heidän tapaansa mutta näin muutamat muusikot esimerkiksi julkisuudessa kertoivat

osassa joukkoja ja järjestelmiä on ylläpidettävä korkea valmius jolla kyetään kiistämään yllätys ja estämään lamautus

meidän kunta antoi lausunnon jätelautakunnalle että me haluamme jatkossakin pitää itse kiinni siitä että me voimme hoitaa myös suoralla sopimisella kiinteistökohtaisesti tämän jätehuollon

että oman kiireisen elämäntavan ja esittelytekstin ja nopean kyllähän tekin haluatte että teidän asemaanne näin ja näin ja näin takia he laittoivat nimen ja sen jälkeen alkoi paljastua mitä kaikkea tuo kansalaisaloite pitää sisällään

vaikka hyvässä laissa itse varmasti kannatan sitä että kokeilla ja keittiön väellä on nämä lakit päässä niin hyvää lakia on tulkittu hyvin pitkälle

arvoisa puhemies

ehkä tämä parlamentarismin korostaminen jota myös tässä osittain tuodaan nyt oikeastaan vain ulkopolitiikan puolelle on sellainen asia mikä on tulevaisuutta

tämäntyyppisiä tulkintoja on nyt paljon ja niitä minun mielestäni alkoholilainsäädännössä on ollut useita ja monessa monessa muussa ja myös tähän on syytä kiinnittää huomiota jatkossa että meillä olisi selkeää yksiselitteistä lainsäädäntöä ja myös sellaista että näissä tulkinnoissakin käytettäisiin myös maalaisjärkeä

mitä teki jätelautakunta

sivuutti täydellisesti demokratiassa kuntien mielipiteen lukuisten kuntalaisten mielipiteen käveli näiden kaikkien lausuntojen yli jotka olivat kunnanhallitustasoisia lautakuntatasoisia ja lukuisten yksittäisten kuntalaisten antamia ja päätti näiden lausuntojen yli jotka olivat lainmukaisia ja tarkastelleet hyvin sitä että esimerkiksi kilpailua on riittämiin omassa kunnassani toimii ehkä neljästä viiteen kuuteen eri jätealan yrittäjää kilpailua on luonnollisesti että ei käy me haluamme kunnallistaa tämän ja ohjata sen omalla tavallamme tässä eteenpäin

yle

se mikä omassa puheenvuorossani jäi käsittelemättä oli osuus tuosta kansalaisaloitteesta josta tänään kyllä puhutaan myös omana asiakohtanaan mutta se nivoutuu tietysti osana tähän perustuslain uudistamiseen

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevalla esityksellä tavoitellaan siis erityisesti juuri sotilaallisen valmiuden joustavaa ja nopeaa kohottamista

on toisaalta valitettavaa että tarvitaan oma vanhuspalvelulaki siihen että tällaisessa maassa ikäihmiset hoidettaisiin hyvin ja he saisivat palveluja

ehdollista lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä teini oli asunnossa viisi päivää

tässä aloitteessa muun muassa todetaan että lievennettäisiin lataajan rangaistuksia

valmiuden tehostamisessa tässä matalammassa tasossa on kyse puolustusvoimien valmiuden sääntelyn ensimmäisen vaiheen toimenpiteistä ja näihin siis ryhdytään puolustusvoimien omalla päätöksellä puolustusvoimien olemassa olevin omin voimavaroin ja pääasiassa normaaliolojen toimivaltuuksin

halusin tämän puheenvuoron käyttää nimenomaan tällä puolella sen takia että itse koen että tämä kansalaisaloitteen tekemismahdollisuus on merkittävä uudistus tässä perustuslain uudistamisessa vaikka sitä edustajakollegani ben zyskowicz hieman arvostellen pohtikin

lieventää levittäjän rangaistuksia voitaisiin mutta lataajalle on jo tällä hetkellä todettu että se on kiellettyä mutta se ei ole rangaistavaa

ei varmasti tämän lain käsittely ole ihan mennyt niin kuin strömsössä mutta pääasia on että se nyt etenee ja se viedään maaliin

arvoisa puhemies

tätä lakialoitetta on kyllä mukava olla puolustamassa ja minun mielestäni on hienoa että tämä on tehty myös niin että tässä on eri puolueista lähdetty yhdessä viemään tärkeää asiaa eteenpäin

ymmärrän että nykylaki tietyllä tavalla haittaa opetusta mutta en siitä huolimatta ole valmis tekijänoikeuksia heikentämään niin että esimerkiksi sellaisen opetusmateriaalin tekijä taikka musiikintekijä ei saisi siitä omaa korvausta jos sitä käytetään opetuskäytössä ja sitäkään osaa en tässä aloitteessa voi olla tukemassa

täytyy ministeri vehviläiselle antaa kiitosta siitä että hän on käyttänyt tuota kansallista harkinta ja liikkumavaraa tässä eu oikeuden soveltamisessa kun usein meitä suomalaisia syytetään siitä että teemme liiankin kiltisti kaiken mitä euroopasta määrätään

se pitää aina muistaa että hyvää opetusta voidaan tehdä vain silloin kun resurssit ovat riittävät ja tässä päävastuu on tietysti jokaisella kunnalla että nähdään niin että tuo varhainen puuttuminen ennalta ehkäisevä työ on nimenomaan sitä joka on loppupelissä pitkällä aikajänteellä se edullisin tapa

valmiuden kohottamisessa on taasen kyse puolustusvoimien valmiuden säätelyn toimenpiteistä jotka liittyvät sotilaalliseen uhkaan ja jotka aloitetaan valtiojohdon päätösten ja puolustusvoimain komentajan käskyjen mukaisesti

arvoisa puhemies

siinä käy niin että kun yhteisvastuullisesti ryhdytään jätettä maksamaan niin kannustin siihen että ihminen kierrättäisi heikkenee merkittävästi

koulutuksesta leikataan ja varmasti jo liikaakin

edustaja zyskowicz on tuolla lehtereillä näköjään valppaana seuraamassa tilannetta

minkä takia sitten tällainen arviointi tarvitaan

meillä tällaista tiukkaa usein aika turhaakin sääntelyä on paljon ja myös sellaista sääntelyä jota on vaikea ymmärtää niin työllisyyden näkökulmasta kuin myöskään erilaisten uusien tuotteiden taikka innovaatioiden kehittymisen kannalta

mutta itse uskon että meidän ammattitaitoiset opettajat ja lastentarhanopettajat tästäkin selviävät ja pidän myönteisenä sitä että ministeri grahn laasosen johdolla nyt panostetaan opettajankoulutukseen merkittävästi ja lastentarhanopettajien määrää myös lisätään

mitä ongelmia siellä laissa on niin että ennen kuin se eduskunnan käsittelyyn tulee siihen täytyy vielä oma erityinen arviointi pyytää thlltä

niin meillä tämä sähköinen mahdollisuus kansalaisaloitteessa on minun mielestäni enempikin sentyylinen että se synnyttää keskustelua toimii keskustelun herättelijänä ehkä nostattaa jonkin kansanliikkeen jonkin asian taakse

edustaja modig kun puhui tuosta miten muuttuu tämä maailma niin yksi hyvä esimerkki oli se kuinka omalla pienellä lapsellani joka hyvin pienenä jo ipadia halusi kosketella kun hän sai lehden käteen sormi kävi lehden kuvassa samalla tavalla kuin ipadin ruudulla

valmiuden kohottaminen edellyttää siis aina valtion johdon päätöstä valmiuslainsäädännön toimivaltuuksia sekä yhteiskunnan resurssien saamista käyttöön

hyvät lailliset palvelut ovat paras keino musiikin tekijänoikeuksien takaamiseen ja itse pidän tärkeänä sitä että nimenomaan tekijänoikeuslakia uudistetaan ja ylläpidetään niin että se huolehtii aina heikoimmasta ja tässä tarkoitan musiikintekijää kontra sitten bisnestä musiikkimaailmaa ja tämä perusperiaate pitää säilyttää

on hyvä että tuo vahvistus että lakiin kirjataan tämä kokoomuksen vahvasti esillä pitämä oikeus palveluihin tulee nyt alleviivattua ja kirjattua lakiin selkeästi

jos me maksamme tulevaisuudessa saman jätemaksun niin mikä on se kannustin joka saa jonkun uuden liittymään siihen kierrättäjien joukkoon

niin kuin on esille tullut niin vain hyvät ammattitaitoiset pätevät opettajat ovat sen turva että suomen oppimistulokset ovat tulevaisuudessakin hyviä

esimerkkejä valmiuden kohottamiseen liittyvistä toimenpiteistä ovat ylimääräiseen palvelukseen käskeminen ja sodan ajan joukkojen perustaminen

meillä on vähän samaa sukua olevia asioita lukuisia esimerkiksi erilaisten maatilojen suoramyyntiasiat taikka se voiko maitotila myydä maitoa suoraan sellaisille asiakkaille jotka haluavat tai voiko pieni maatila tehdä kotijäätelöä ja myydä sitä

on mahdollista niin kuin edustaja zyskowicz toi esille että tulee esityksiä puoluetuen leikkaamisesta pakkoruotsin lopettamisesta tai jopa kansanedustajien määrän alentamisesta

arvoisa puhemies

sitten lähtökohtaisesti siitä alkaen kun usein erittäin hyvä ryhmä nuoria hakeutuu opettajankoulutukseen opettajien koulutuksen tulee olla sellaista että se tähtää nimenomaan siihen että tulevaisuuden opettajat ovat tämänkin lainsäädännön näkökulmasta opettajia joille jokainen oppilas on erityinen mikä on tämän lain lähtökohta

myös entinen ministeri ihalainen on myöntänyt että nuorisotyöttömyys ei ole helpottanut nykyisen nuorisotakuun aikana ja on hyvä että silloin sitä uudistetaan ja otetaan selkeät vastuuhenkilöt sinne

hyvänä esimerkkinä voin sanoa vaikkapa sen kun meillä asunnoissa on siirrytty huoneistokohtaisiin vesimaksuihin

verottajan mielestä se onnistuu mutta käytännössä se ei onnistu

arvoisa puhemies

s ryhmä on suomen suurin päivittäistavarakauppa ja kyllä se lähtökohta tuossa osuuskauppaideologiassa on minun mielestäni hyvin selkeä

valtaosaltaan aina viranomaiset toteavat että ei käy ja vetoavat siihen että me täällä eduskunnassa olemme säätäneet sellaisia lakeja että sehän ei vain käy

valmiuden kohottaminen on huomattavasti tehostamista vakavampi toimenpide ja edellyttää lainsäädännön mukaisesti sotilaallisen uhan tunnistamista

minun mielestäni ihan hyvä että voi ajaa jos lääkäri tämän toteaa mutta kummastus tulee juuri siitä mitä tämä lakialoite koskee että taksia ei edes lääkärinlausunnolla ole mahdollisuus ajaa

nyt toteutettavalla kansallispuistolla halutaan varjella siis ennen muuta biologisesti arvokkaita matalia merialueita niin tuulipuistoilta joita tulemme myös tänä syksynä käsittelemään kuin myös merenpohjasta otettavalta soranotolta

siellä puhutaan aika pienistä summista tällä hetkellä mutta ne voivat olla monille museoille hyvinkin kohtalokkaita ja kysyisin millä tavalla tässä turvataan että ei pitkäaikainen hyvä työ vaikeudu kohtuuttomasti

sitten koulunkäyntiavustajien roolin ja aseman vahvistaminen ja selkeyttäminen on varmasti yksi ihan varteenotettava ja tärkeä tehtävä

on hyvä että näitä asioita nostetaan esille ja toivon että tämäntyyppisiä aloitteita tulisi enempikin käsittelyyn

voittojen tulisi hyödyttää asiakasomistajia mutta me tiedämme hyvin sen millä tavalla tällä hetkellä minun mielestäni aika lailla ylisuureksi toiminut s ryhmä toimii

tässä lainsäädännössä siis puututaan myös kertausharjoitusten määriin kertausharjoituksien kattoihin ja kertausharjoituksista vapauttamiseen ja tällä lainsäädännöllä merkittävällä tavalla vahvistetaan meidän mahdollisuuksiamme nopeasti toimia muuttuvissa tilanteissa jotka saattavat siis tulla hyvinkin yllättäen

arvoisa puhemies

tämä ei ole varmastikaan kovin suuri kysymys kaupungeissa taikka suuremmissa paikoissa joissa kyytejä ja kiinnostusta taksiyrittäjyyttä kohtaan on mutta maaseudulla ei uusia takseja tahdo löytyä

tässä nimenomaan on lähestymiskulmaksi otettu se että tuollainen moniammatillinen osaaminen jokaisen kasvatuksen ammattilaisen ammattitaidon hyödyntäminen otetaan nyt oikealla parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön ja siihen myös erityisesti näissä tiedonsaantiasioissa on puututtu

toivon myös että nykyinen hallitus tai viimeistään tulevat hallitukset tekevät myös sellaisia hallituksen esityksiä jotka vievät suomea tällaiseen suuntaan

itäisen suomenlahden tammisaaren saariston saaristomeren ja perämeren kansallispuistot

edustaja koskilla koska poissaolot edustajat pallot kimpsuja

pietariin avattiin hetki sitten tietääkseni jo kahdeksas prisma minkä lisäksi investointeja on tehty runsaasti baltian maihin ja kyllä silloin voi kysyä noudatetaanko siinä enää tätä osuuskauppalainsäädännönkään henkeä

siellä kyytejä on hyvin rajallisesti lähinnä viikonloppuisin ehkä arki iltaisin ja sitten koulukuljetuksia jonkin verran lisäksi mutta nimenomaan näiden ruuhkapiikkien mahdollisten kesätapahtumien kesäkuntien lisätarve saisi tästä hieman varttuneempienkin taksinkuljettajien ajamisesta hyvää lisää ja itse olen valmis sitä vahvasti tukemaan

mutta toivoisin että tätä lakialoitetta käsiteltäessä sama muutos tehtäisiin myös sähköisiin oppimateriaaleihin

arvostettu puhemies

aika pitkälle tämä keskustelu käytiin tuossa aiemmassa kohdassa jossa käsittelimme tähän afganistanin resolution support operaatioon osallistumista jolla jatketaan siis isafin kriisinhallintaoperaatiotyötä kouluttamalla ja avustamalla afganistanin turvallisuusviranomaisia kabulissa ja neljässä maakunnallisessa keskuksessa

julkisuudessa ja myös tässä keskustelussa on väitetty että erityisopetuksen oppilaita oltaisiin siirtämässä erityisopetuksen luokkiin ja että erityiskouluja ja erityisluokkia oltaisiin lopettamassa

nythän suuri osa voitoista tehdään suomessa ja ne menevät sitten rajojen ulkopuolelle investointeihin esimerkiksi venäjälle

arvoisa puhemies

edustaja sankelo nosti hyvän näkökulman esille eli sen että tietyllä tavalla siinä voi olla että saman seuran saman joukkueen toisen isän pitäisi pyytää tätä otetta toisen isästä ja helpolla voi tulla sellainen että no enhän minä sitä pyydä kun se ei ole pakollista

oluiden tarjonta on suomessa rikastunut viimeisten vuosikymmenten aikana pitkälti juuri näiden pienpanimoiden ansiosta joiden toiminnan eu jäsenyys aikanaan mahdollisti eli jotain hyvää sentään eusta on tullut

tästä tässä uudistuksessa ei kuitenkaan missään nimessä ole kysymys eikä erityiskouluja eikä erityisluokkia lopeteta

tämä on minun mielestäni semmoinen paikka että kyllä tätä pitää vakavasti pohtia toimitaanko enää silloin edes tämän perusideologian mukaisesti vai onko syytä silloin pohtia mitkä ovat ne pelisäännöt joilla lähdetään toimimaan tällaisilla markkinoilla

selkämeren kansallispuiston perustaminenhan mainitaan hallitusohjelmassa luonnon monimuotoisuuden yhteydessä

näitä viestejä tuli lukuisia tämänkin suuntaisia kun edustaja tuomo puumalan kanssa teimme tätä nyt käsittelyssä olevaa lakialoitetta

esityksen tavoitteena on nimenomaan siirtää tuen painopistettä ennalta ehkäisevään ja varhaiseen tukeen jolloin ongelmien eskaloitumista ja erityisopetuksen tarvetta voidaan ehkäistä

tuntuu erikoiselta kun hallituksenkin toimesta usein puhutaan että työuria pitää pidentää että sitten meidän laistamme löytyy tällaisia paikkoja jotka pettävät pahan kerran

tuossa keskustelussa jo paljon kävimme läpi sitä mitä on tapahtunut tähän mennessä ja mitä mahdollisesti tämän jälkeen tapahtuu ja on alleviivattava sitä että afganistanin tilanne on edelleen erittäin hauras

eli kyllä tässä täytyy ottaa myös näitä houkuttimia ja keinoja käyttöön

oli pysähdyttävää kun isä taikka äiti pääsääntöisesti ne olivat vanhempia jotka ottivat yhteyttä kertoi näistä tapauksista joissa heidän lastaan oli ryhdytty netissä houkuttelemaan ja sen jälkeen tapaukset olivat menneet tämänkin kertomuksen mukaisesti